minä muistan että pienenä lapsena ja nuorena meillä oli lehmiä kanoja kalkkunoita vasikoita sikoja kissoja ja lehmät ja vasikat olivat talvisin kyllä navetassa mutta kesällä vapaana

hallitus on sitoutunut ohjelmassaan edistämään suomalaisen ruuantuotannon kannattavuutta

perussuomalaiset ovat tehneet tätä koskien lakialoitteen ja oikein mielenkiinnolla odotan kuinka siihen suhtaudutaan

kannattavuutta parannetaan muun muassa lainoituksen keinoin alentamalla tuotantokustannuksia sekä purkamalla normeja

kaikki eläimet elivät aika vapaasti mutta nyt ovat ajat muuttuneet ja tehotuotanto on aiheuttanut tämän tilanteen että käytetään aika paljon myös häkkejä ja eläimet ovat pienissä tiloissa

jos ajattelemme turkistarhauksen eettistä puolta eläinystävänä mietityttävät ylipäänsä pieniin häkkeihin ahdettujen kettujen minkkien supien elinolosuhteet

toivon että parhaillaan käynnissä olevat vapaakauppasopimusneuvottelut eun ja yhdysvaltojen välillä eivät johda geenimuunneltujen elintarvikkeiden saapumiseen suomeen

näissä maissa eläinten hyvinvoinnista ei taatusti huolehdita suomen tavoin

kiitos

toivon että tämä kansalaisaloite johtaa lisätarkastuksiin tarhoihimme eläinten hyvinvointiin ja uusiin menetelmiin tämän suhteen

tämä suomen rankka taloudellinen heikko tilanne on vaikea ja on varsinkin tietysti pienituloisille vielä rankempaa joten hallituksellakaan ei ole kovin helppo tehtävä yrittää löytää ratkaisuja että pienituloisille olisi myös jotain parempaa kerrottavaa

arvoisa puhemies

tulevaisuudessa voisikin ajatella että tämä progressio olisi sitä kovempi mitä enemmän on tuloja niin voisi veroja yle veroa vähän enemmän maksaa myös parempituloinen

päämääränä aloitteessa on että kuntotarkastusraporttien luotettavuus mattimeikäläisille paranee mistä hyötyvät niin asunnon myyjä kuin ostajakin

mutta se on tärkeää muistaa että kyllä hallitus kovin yrittää ja varsinkin perussuomalaisille oli tosi tärkeää että tämä asia toteutui

aloitteen hyödyt ovat selkeät

lakialoitteen vaikutukset on hyvin punnittu eikä kiinteistökauppa tule pitkällä tähtäimellä aloitteesta kärsimään

meillä on lähetekeskustelussa kolmas kansalaisaloite

yleisradio oyllä on ehdottoman tärkeä rooli kotimaisen ohjelmasisällön tuottajana ja hankkijana ja jatkossakin pitää turvata ylen asema nimenomaan riippumattomana toimijana

yleisradion merkitystä on valiokunnan mietinnössä ansiokkaasti korostettu myös alueellisena toimijana sekä demokratian ja sananvapauden kannalta

elävä arkisto on oikein aarreaitta

vanhuksemme ovat laitoksissa joihin eivät välttämättä kuulu mutta vaihtoehtojakaan ei ole koska kotona ei yksin pärjää

kiusataanko kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman lasta se on vakava kysymys vakava asia samoin avioliitto instituutiona

urheilukilpailut olympialaiset mm kilpailut

kuntien ja kaupunkien hoitopaikat ovat täynnä eikä kotipalvelu pysty takaamaan ympärivuorokautista turvaa esimerkiksi liikuntarajoitteiselle tai muistisairaalle henkilölle

toivoisin myös että kun tiedämme että liikkuminen on radikaalisti vähentynyt nuorten ja lasten kohdalla varsinkin niin näistä urheilukilpailuista saamme niitä hyviä esimerkkejä ja se voi vaikuttaa myös siihen että lapset saavat idoleja ja alkavat harrastaa jotain lajia

arvoisat ministerit miten hallitus aikoo purkaa yhä piteneviä odotusjonoja niin että vanhuspalvelulaki toteutuu eli taata riittävän ja hyvän hoidon

kuitenkin haluan myös sanoa pari sanaa musiikkipuolesta nimittäin koska ylen pitää olla riippumaton olen saanut hyvin paljon palautetta maakunnista musiikkipuoli on mennyt ja on menossa siihen suuntaan kuin monilla kaupallisilla toimijoilla elikkä siellä on näitä musiikkilistoja vaikka se kielletäänkin kun sitä kysyy yleltä itseltään

on hyvin vaikea ja melkein mahdoton saada jopa maakunnallisesti uutta musiikkia alueen hyvältä bändiltä tai esiintyjältä esille edes oman maakunnan ylessä se on fakta ja tosiasia

noin puolitoista tuntia sitten edustaja kalliorinne arvosteli että perussuomalaiset ratsastavat veteraanien kustannuksella

vain erittäin suosittujen määrättyjen levymerkkien esiintyjät pääsevät esille myös ylessä hyvin paljon

edelliset hallitukset eivät ole veteraanien asioita hoitaneet

arvoisa puhemies

meillä on täällä parlamentaarinen ylen työryhmä ja toivonkin että se pystyy työskentelemään yhdessä ottamaan nämä kaikki negatiiviset ja vaikeat asiat esille ja kuitenkin sopimaan

hallitus on asettanut päätavoitteekseen velkaantumisen pysäyttämisen

samalla yrityksille tarjoutuu paremmat olosuhteet selvitä kansainvälisillä markkinoilla ja parantuneet olosuhteet palkata työntekijöitä

äsken tuli vastattua siihen että perussuomalaiset arvostavat heitä todella kovin paljon eivätkä ratsasta sillä asialla

kiitos

arvoisa puhemies

monille tulee yllätyksenä että luovat alat ovat eu alueen kolmanneksi suurin työllistäjä

ulkolaisten tuulivoimayrittäjien suosiminen suhteessa kotimaisiin yrittäjiin pitää punnita tarkasti

lisäksi suomen maatalouden eulta saama kompensaatio venäjä kaupan hiipumisesta jäi vaatimattomaksi kuten ylipäätänsä eun maataloustuet muihin jäsenmaihin verrattuna

kaikesta tästä johtuen onkin tärkeää että pidämme kiinni vahvasta vientivaltistamme puhtaasta ja geenimuuntelulta vapaasta tuotannosta

hallitus ei ole toimillaan saanut suomen vientiä vetämään toivotulla tavalla ja rikkidirektiivit ja muut yritystoimintaa kömpelöittävät säädökset aiheuttavat päänvaivaa useille merkittäville suomalaisille vientiyrityksille

siellä on useita kohtuullisen hyvin pärjääviä yrityksiä

siellä valmistetaan mersuja ja vakka suomi toimii kotipaikkana mös vahterus nimiselle menestyvälle vientiyritykselle joka vie lämmönsiirtotuotteitaan maailmanlaajuisesti

arvoisa puhemies

hallituksen torsoksi jääneet yritykset talouden elvyttämiseksi eivät ole purreet ja se on päättänyt paikata omaa pitkään jatkunutta epäonnistumisten sarjaa iskemällä hampaansa kansalaisten hyvinvointiin verotuksen ja julkisten palvelujen kautta

laadukas koulutus on tulevaisuutemme perusta

ottaen huomioon ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toimintaa kohtaan jo ladatut säästötoimenpiteet ei tässä enää voi lisäsäästöjä hyväksyä

arvoisa puhemies

vakka suomen lisäksi varsinais suomessa hyviä uutisia tuottaa turun telakka joka on viime aikoina vastaanottanut uusia tilauksia

kuitenkin julkisen talouden leikkauksia kohdistettaessa tulisi pitää mielessä ettei lyhytnäköisen ja harkitsemattoman päätöksenteon tuloksena kannata romuttaa pitkän aikavälin kasvun edellytyksiä kuten esimerkiksi koulutusta

maamme kykyä reagoida mahdolliseen globaaliin talouskasvuun on kritisoitu julkisuudessa

siellä toimii myös muotikuu vaatealan firma joka työllistää suomalaisia hyvin laajasti nimittäin ompelijat ompelevat näitä vaatteita turussa

opetus ja kulttuuritoimen hallinnonalan leikkaukset tekevät hallaa suomalaiselle koulutukselle joka on yksi keskeisimpiä menestystekijöitämme talouskasvua ajatellen

yleiset elinkustannukset ovat suomessa jo nyt todella korkeat ja välttämättömien hyödykkeiden kuten ruuan ja lääkkeiden hinnat ovat hallituksen kuluvan vaalikauden aikana suorittamien toimien tuloksena nousseet

korkeakoulujen jatkuvien menosäästöjen katsotaan toimivan ajurina merkittäville toiminnallisille ja rakenteellisille uudistuksille korkeakoulusektorilla

tällöin niin työntekijät kuin yrittäjätkin voivat ryhtyä yhteistuumin edistämään suomen asiaa

on varmaa että kaikki kunnat eivät suinkaan tule perimään korkeimpia aamu ja iltapäivätoiminnan maksuja ja mikäli kunta päättää korottaa maksuja lisää se luonnollisesti kunnan tuloja

kiitos

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti sisältää lukuisia hyviä ehdotuksia kuinka maamme voisi ottaa käänteen parempaan suuntaan yhteiskunnan eri osa alueilla

on hyvä muistaa että kunnilla on myös mahdollisuus järjestää iltapäivätoimintaa yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelu yksityiseltä tuottajalta